silloin suomen kansa halusi vaihtoehtoa ja tässä sipilän hallituksessa näitä vaihtoehtoja ja vaalilupauksia nyt lunastetaan

hiukan joskus kuulostaa tuo opposition kritiikki vähän ponnettomalta ja tänään äänestyksessä erään toisen asian yhteydessä huomattiinkin että opposition kannatus on pienempi kuin poissa olevien kansanedustajien määrä joten tuntuu hiukan ponnettomalta

hyviä puheenvuoroja täällä on käytetty

äsken juuri kuultiin edustaja kivelän osittain tunteikaskin puheenvuoro mutta hyvin asiasisältöinen ja myös edustaja heikkisen puheenvuoro oli hyvin asiantunteva

siis en usko että paraskaan psykiatri muutaman minuutin tai vaikka puolen tunninkaan konsultaation jälkeen voi sanoa ettei missään tilanteessa tästä ihmisestä ase kädessä tule ongelmaa

tämä odotettavissa oleva julkisen puolen sosiaalimenojen kasvu on ollut tiedossa jo hyvin pitkään viime vuosisadan puolelta voisiko sanoa

ja ed

hoskosen kanssa niin kuin jo totesin olen samaa mieltä siitä että tietojen esimerkiksi armeijapalveluksesta on tähän lääkärintutkimukseen oltava käytettävissä

sen kuningasajatuksena on niin kuin ministerikin tuossa sanoi liikenneturvallisuuden lisääminen ja sitä mielestäni se esityskin hyvin pitkälle on

arvoisa puhemies

sitten siitä miten hyvä ja kunniakas harrastus se metsästys nyt kaiken kaikkiaan on voidaan olla vähintään kahta mieltä mutta edelleenkin haluan tuoda esimerkin isosta britanniasta

saattaa kampanjoitten loppusummasta tippua parikymmentätuhattakin pois

itse pidän hyvänä että tämä opetuslupa ei ole perhesidonnainen niin kuin tähän asti on ollut mutta tiivis yhteys autokouluun kuitenkin edellytetään

siellähän on otettu hyvin tiukka aselainsäädäntö myöskin vastaavan tyyppisten tapahtumien jälkeen mitä nämä suomen jokela ja kauhajoki olivat

huoltosuhde suomessa heikkenee edelleen

kaikki on omaa rahaa omat varat

kuten tuossa avauspuheenvuorossa kävi selväksi ennen kuin varsinainen opetus alkaa käydään autokoulussa saamassa pieni starttiopetus ja varsinaisen tutkinnon loppuvaiheessa sitten mennään taas käymään siellä autokoulussa

eli tässä mielessä tämä ei ole välttämättä ristiriidassa tämän ampumaurheilun kanssa

eläkeläisten hyvinvointi ja onnellisuus koostuvat monesta asiasta

nyt ehkä meidän pitäisi tämä ikärajoitus ottaa käytäntöön ja nimenomaan ratkaista kuka tarvitsee sitä räiskintäasetta miten osuvasti ed

nämä asiat varmaan tuossa valiokuntatyöskentelyn yhteydessä täsmentyvät vielä mitä kaikkea se autokouluosio tässä opetusluvassa tarkoittaa mutta lähtökohtaisesti pidän sitä hyvänä asiana

mitä terveempinä eläkeläiset ja me ihmiset elämme sen paremmin asiat ovat mutta terveyden edistämisen eteen hallitus myös tekee näitä kärkihankkeita

se ensiksi pois

mopoilevien nuorten turvallisuus on ensisijaisen tärkeää ja mopokorttikouluttamiseen on tärkeää kiinnittää huomiota

edustajien pakkasen ja rauhalan puheenvuorojen osalta kiinnitän huomiota siihen että jos meneteltäisiin sillä viisiin kuin äsken ehdotin niin sehän tarkoittaisi käytännössä sitä että kaikki tulevat lailliset aseenkannot uudet aseenkannot olisivat tarkkaankin rajattuja ja kaikki muu putoaisi pois

mitä hyvinvoinnin lisäys tuo ihmisille parantaessaan heidän elämänlaatuaan ja kaventaessaan terveyseroa ei voi edes mitata aina rahassa

liikunta terveellinen ruokavalio ja läheisten seura mitä välillä ei vain aina muisteta riittävästi korostaa ovat niitä asioita joilla oikeasti on ihmisille ja erityisesti eläkeläisille suurta merkitystä

siinä on erilaisia vaihtoehtoja miten mopokortin pystyy hommaamaan nuorisolle ja toki suomen laajat ja pitkät etäisyydet ovat yksi asia millä mopokorttia on tässä perusteltu

no sitten kun tämän olemassa olevan asekannan osalta tulee tilanne että asianomainen omistaja ja aseenkantoluvan haltija ei enää ole kunnossa taikka poistuu ajasta iäisyyteen niin sen jälkeen joudutaan ratkaisemaan mitäs sitten tehdään

paljon on herättänyt myös kuljettajien ikä täällä edustajien puheenvuoroissa huomiota ja on pohdittu minkä ikäisenä milläkin kortilla saa ajaa

lisäksi monia eläkkeensaajia koskettavat tämän hallituksen satsaukset kymmeniä miljoonia euroja lisää rahaa omaishoitoon kotihoitoon ja perhehoitoon

omaishoitajien asemasta ja jaksamisesta tuntuvat kaikki pitävän huolta no syystäkin mutta tämä hallitus ryhtyy juhlapuheista myös käytännön tekoihin

omassa puheenvuorossani otin esiin ajokorttiluokat mitä ajoneuvoja eri luokan ajokorteilla saa ajaa ja toivon että siihen tulee vielä hieman täsmennystä tuolla valiokuntatyöskentelyssä

kiitos

ajatus että b luokan ajokortilla ei saisi ajaa muun muassa liikennetraktoria on minusta hiukan erikoinen koska on kyse nelipyöräisestä kulkuneuvosta nopeudet ovat merkittävästi alemmat kuin autolla ja tällä lailla kokisin näin että jos on b luokan kortti niin kyllä sillä pitäisi myös lt luokan ajoneuvoa pystyä kuljettamaan koska t luokan ajoneuvoa sillä saa kuljettaa

itse näkisin siinä selkeänä linjauksena että ajoluvan menetys on yhtä pitkä kuin kortinkin kuivumassa oleminen

se olisi loogista että jos on kolmeksi kuukaudeksi kortti pois niin ajolupakin on kolme kuukautta ja jos se on kuukauden niin on kuukauden myös tämä ajolupa ne niin kuin seuraisivat käsi kädessä

tähän liikennetraktoriproblematiikkaan tullaan varmaan valiokunnassa vielä palaamaan mutta itse en näkisi sitä kovin ongelmallisena asiana

liikennetraktorit ovat turvallisia ajopelejä niiden nopeus on hiukan maataloustraktoria korkeampi niiden jarrut ovat merkittävästi paremmat

siinähän että niillä urakoidaan maansiirtoajoja tulee sitten kysymykseen liikenneluvalla harjoitettava toiminta ja silloinhan pelisäännöt ovat ihan erilaiset kuin silloin jos esimerkiksi kysymyksessä olisi maataloustraktori tai liikennetraktori joka on maatalouskäytössä

siinäkin näkisin että polttoaineverolainsäädännön kautta voitaisiin tämä ongelma poistaa

silloin kun ollaan urakointia ammatin harjoittamista tekemässä liikennetraktorilla säädökset olisivat sen mukaiset ja jos se liikennetraktori on maatalousajossa tai yksityiskäytössä niin silloin ajettaisiin tällä polttoaineverolainsäädännön tyyppisellä polttoaineella

arvoisa puhemies

kun pakettiautojen vero porrastetaan autojen hiilidioksidipäästöjen perusteella samalla tavalla kuin henkilöautojen niin pidän tätä varsin oikean suuntaisena veroratkaisuna ja erittäin kannatettavana

arvoisa puhemies

liikenneturvallisuus kaiken kaikkiaan on tämän ajokorttiuudistuksen tärkeä kuningasajatus niin kuin alussa sanoin ja pidän tarpeellisena että kohtuullinen järjestelmä saadaan aikaiseksi näissä ajokieltorikkomuksissa niin kuin täällä on käyty keskustelua

kuljetusyrittäjät ovat mielellään ympäristötalkoissa mukana mutta meidän lainsäätäjien pitää olla laatimassa sellaisia lakeja että siitä on myös heille taloudellista hyötyä

itse ainakin koen että tämä esityksessä oleva lakiehdotus on varsin positiivinen ja on syytä kannattaa tällaista autoverouudistusta

kolme valokuvaa niin sanotusti seitsemän kilometrin ylinopeus vuoden aikana niin se on kortti pois kuukaudeksi

viime vuonna tehty henkilöautojen veroratkaisuhan on saanut hyvin laajaa myönteistä julkisuutta koko euroopassa joten tällä linjalla on hyvä jatkaa

ainakin omakohtainen kokemus on tältä vuodelta ja näin se homma pelaa

se on varmaan ihan reilu sääntö mutta jos on kysymyksessä jokin muu merkittävästi suurempi rikollinen tapahtuma niin samoilla säännöksillä tuntuu kohtuuttoman järeältä rangaistukselta tämä kortin menettäminen ammattiliikenteessä oleville ihmisille

heille se on toimeentulokysymys elikkä kaksoisrangaistus mutta muille se on vaan ajokortin menetys kuukaudeksi

työnantajahan ei ole velvollinen palkkaa maksamaan silloin jos ei autonkuljettajalla ole ajokorttia

maaseutupoliittinen selonteko on keskusteluttanut täällä salissa jo yli neljä tuntia mikä osoittaa että suomalainen eduskunta on kiinnostunut suomalaisen maaseudun tulevaisuudesta

omassa puheenvuorossani jo mainitsin jätevesiasiat ja puhtaan veden saannin maaseudulla mutta sen lisäksi haluaisin nostaa vielä laajakaistakysymyksen joka on liikenne ja viestintävaliokunnassa tällä hetkellä käsittelyssä

pulliainen jo mainitsi että seuraavissa hallitusneuvotteluissa tullaan käymään vielä keskustelua laajakaistan tasavertaisesta saamisesta kaikkialle suomeen kaikkiin talouksiin ja tämä viimeisen kahden kilometrin ongelma toivottavasti saadaan siinä ratkaistua

siinä näkisin että eduskunnan tulisi säätää asia niin että viisi päivää viikossa on kuitenkin varsin kohtuullinen ja tasavertainen postien saamisessa kaikkiin kotitalouksiin samoiten samanhintaisuus kaikkialla suomessa

julkinen liikenne kyytitakuujärjestelmä taksien saatavuus joukkoliikenneasiat ovat asioita joista suomalainen elinvoimainen maaseutu on hyvin riippuvainen

metsän kasvu tällä kertaa yhteen kertaan mainittuna tulee suomessa riittämään niin metsäteollisuuden puuhuollon turvaamiseen kuin puurakentamiseen raaka aineeksi

metsäteollisuuden puuhuollon määrästä hinnasta ja laadusta on myös täällä kovasti keskusteltu onko puun hinta kilpailukykyinen tällä hetkellä

stora enso on yksi suuri johtava maailmanlaajuinen metsäteollisuusyhtiö joka muutama vuosi sitten myi ovat metsävarantonsa pois samalla kun voimalaitokset

itse näkisin myös että viime päivien keskustelun perusteella voisi sanoa myös että ääni sosialidemokraateille on osittain myös ääni perussuomalaisille ainakin jos vertaa heidän kannanottojaan maahanmuuttopolitiikkaan

arvoisa puhemies

edustaja kiuru oman puheenvuoronsa tosiaan aloitti lupaavasti ja siteerasi winston churchilliä ja puhui että pitää ymmärtää menneisyyttä jotain siihen viittaavaa

mansikanpoimijat suonenjoella lomittajat ympäri suomea ovat tänä päivänä jo aika lailla voisiko sanoa murtaen suomea puhuvia

elikkä työperäinen maahanmuutto on asia johon keskusta suhtautuu hyvin myönteisesti jotta maaseudun myönteinen kehitys voitaisiin taata

hän omassa puheenvuorossaan asiallisesti perusteli miten tämä vrn raideliikenne voidaan avata kilpailulle

samassa yhteydessä hän tuli mielestäni tukeneeksi tätä asiaa että oppositiokin on mukana tässä eussa valmisteltavassa rautatiepaketissa missä kilpailu avataan

arvoisa puhemies

se on suomalainen yleinen asevelvollisuusjärjestelmä ja sitä kautta toimivat reserviläiset

lapsiperheiden köyhyyttä vähennetään ja eriarvoistumiseen puututaan parhaiten parantamalla heidän taloudellista asemaansa

monilapsiset perheet ovat myös usein tutkimuksen mukaan köyhimpiä

hieman jäi selonteossa ihmetyttämään kuitenkin tekstin vähäinen osuus reserviläisistä yleensäkin

myöskään mitään määräraha asioita heille ei tuosta tekstistä juurikaan löydy joten toivon että reserviläisjärjestöjen toiminta pystytään tulevaisuudessakin turvaamaan tavalla tai toisella

tämä kokonaismaanpuolustus on keskustan linjan mukainen ja siksi hiukan ihmetyttääkin täällä salissa muun muassa ed

keinoja työuran pidentämiseksi on yritetty löytää usean kuukauden ajan ja kolmikantaryhmältä ei sosiaalitupon lisäksi merkittäviä uusia avauksia tullut

ihmetyttää myös hänen lausuntonsa kuinka yksi ammattisotilas vastaa kymmentä suomalaista reserviläistä taikka muuta suomalaista sotilasta

nyt hallitus oli aloitteellinen ja tiistaina käytyjen neuvottelujen jälkeen syntyi yhteisymmärrys ja tavoite että työuraa pidennetään kolmella vuodella

mitähän mahtaa ajatella suomalainen rauhanturvaaja afganistanissa turvatessaan norjalaisen lääkärin työpaikalle menoa ja menettäessään henkensä tehdessään hänelle kuuluvaa suojaamistyötä

ongelmana ovat myös nykyään ilmakiväärit myös niihin kannattaa aika tarkasti paneutua

arvoisa puhemies

jokaisessa maassa on puolustusvoimat jos ei omat niin vieraat

tulevien kuukausien aikana syntyy toivottavasti uusi yhteiskuntasopimus ja tulevina vuosinakin riittää mielestäni kolmikannalle töitä

suomalainen yleinen asevelvollisuus ja uskottava maanpuolustus takaavat sen että me saamme nauttia omista puolustusvoimista ja niiden ammattitaidosta

meidän on edistettävä työssäjaksamista panostamalla osaamiseen työkyvyn ylläpitoon työelämän laatuun ja sosiaaliturvan kehittämiseen

myöskin ne kannattaa ottaa sitten jollain tapaa mukaan kun tätä uutta lakikuviota hiotaan

varttuneemman väen työelämää tulee kehittää yhdessä työnantajan kanssa niin että työntekijät jaksavat työelämässä pidempään ja saavat reilua kohtelua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

työelämä ja eläkekysymykset vaativat aina laajan yksimielisyyden

kyseessähän on suomalainen maaperä oma isänmaamme

guzenina richardson on tullut keskustan linjoille niin sanotussa työttömyysloukkujen poistamisessa kun hän mainitsi puheessaan että työn tekemisen pitää olla aina kannattavampaa kuin työttömänä olo suora lainaus keskustan vaaliohjelmasta

edustaja kaltiokumpu kertoi nämä tullin ja poliisin takavarikkomäärät

kyseessä on kovan luokan huume ja tuossa edustaja lauslahti kertoi kuinka kovan luokan taloudellinen bisnes tämä on

oletteko valmiit kieltämään tämmöisen huumekaupan myös netissä jossa tapahtuu tämä kyseisen aineen myynti tänään asiantuntijakuulemisessa se kävi ilmi ja oletteko myös samalla valmiita koventamaan huumekaupasta tuomittujen rangaistuksia

arvoisa puhemies

itse näen turvetuotannon hyvin kotimaisena ja työllistävänä teollisuudenalana myös energianäkökulmasta kannattavana

ihmettelenkin että täällä tätä vuoden aikaa pidettäisiin kohtuullisena tällaiseen muutoshakuun ja lupien käsittelyyn

vähän kun tuntee sitä teollisuutta paremmin tai niitä yrittäjiä jotka sillä alalla toimivat niin kyllä viisi vuotta on varsin kohtuullinen aika sille että pystytään arvioimaan omia investointeja ja tällä lailla varautumaan tulevaisuuteen tässä turvetuotannossa

minusta tämä esitys on hyvin asiantuntemuksella valmisteltu siitä kiitos ministerille että on tämmöinen esitys ja myös tällä esityksellä joustavoitetaan ja byrokratiaa puretaan hyvin

täällä on noussut esille myös tämä kohtuullistaminen näiden lupamaksujen suuruudessa ja myös minä mielelläni kuulisin onko niihin lupamaksuihin tulossa mitään porrastusta tai tällaista että luvan suuruus ratkaisisi sen asian miten se asia menee tässä eteenpäin

arvoisa puhemies

en halua käyttää sanaa syytöksittä vaan totean että tiistaina syntyi sopimus missä aletaan neuvotella uusista työelämään liittyvistä kysymyksistä